kuinka pidetään huolta siitä että nyt uudistusten keskellä parannettaisiin palveluja ja siirrettäisiin painopistettä juuri tähän vaikuttavuuteen ja erityisesti ennaltaehkäisyyn

sotessahan juuri linjataan sitä että ennaltaehkäisyyn pitäisi entistä enemmän siirtyä koska se tuo säästöä ajan kanssa ja mikä tärkeintä parantaa ihmisten elämisen laatua

mutta meille kaikille täällä salissa on varmasti se ykkösasia että suomen puolustus on uskottava ja puolustusta ei heikennetä olipa tilanne mikä tahansa

hallitus on sanonut että se antaa nyt hintalapun näille korotuksille mutta ehkä juuri siksi että tämä on tämmöinen abstrakti hintalappu olisi tärkeätä tietää mitä tällä hintalapulla todellakin saa

toivoisin että ministeri toisi eduskunnalle esityksen miten näitä määrärahoja halutaan käyttää ja minkälaista aseistusta sitten aiotaan ehkä hankkia jos sitoudumme näihin erilaisiin kansainvälisiin miinojen tai rypäleaseiden kieltosopimuksiin tai seuraamme yleensäkin tämän aseteknologian modernisointia ja sitä seuraavaa hintojen kallistumista

arvoisa puhemies

globaali talous ja kapitalismi todella jyräävät näinä aikoina ja työlainsäädäntö on luotu juuri sitä varten että se suojelee työsuhteessa heikompaa

usein pulma on se että lainsäädäntö hiukkasen laahaa perässä mistä näissä uudenlaisissa työaikasopimuksissa nollatyösopimuksissa on nyt kyse

osatyöaika on tullut jäädäkseen ja yleistyy ja monelle ihmiselle se sopii varmasti erittäin hyvin

elämäntilannetta on helpompi sopeuttaa työn ja elämän harrastusten tai perhe elämän tai opiskelun suhteen

mutta monelle se on myös pakkoratkaisu ja tarkoitushan on että ihminen tulee työllä toimeen ja pystyy kantamaan vastuun itsestään ja perheestään

edustaja jukka kärnä on aivan oikeassa nostaessaan esille osa aikatyön tarkemman määrittelyn tarpeen

varsinkin nuorten kohdalla jotka ovat juuri tulossa työmarkkinoille tämä on varsinainen epäkohta sillä aamulla heille soitetaan onko tänään töitä paistaako aurinko tarvitaanko terassilla tarjoilijaa tarvitaanko jäätelökioskissa myyjiä tai kun he tulevat työpaikalle ilmoitetaan tarvitaanko tänä päivänä juuri sinua muuttoavuksi kun siirretään huonekaluja paikasta a paikkaan b

arvoisa puhemies

me olemme tulevaisuusvaliokunnassa tehneet tämmöisen esitutkimuksen professori saaren tuottamana ja se käsitteli hyvinvointiyhteiskunnan tabuja

mutta se mitä haluaisin nyt kysyä ministeriltä on tämä että budjettipuheissa muun muassa korostettiin että perheet ottavat tulevaisuudessa entistä enemmän vastuuta ikääntyvistä omaisistaan

se on hieno asia mutta kun me tiedämme että tänä päivänä me kaikki olemme töissä kuinka yhdistää silloin perhe ja työ

olisin kysynyt ministereiltä onko mitään mahdollisuutta siihen että vanhustenhoidon osalta lakiin saataisiin pykälä jonka mukaan pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutuva vanhus pitäisi voida asuinkunnastaan riippumatta sijoittaa laitoshoitoon esimerkiksi lastensa asuinpaikan lähelle ja sitten se rahoitus tasoitettaisiin kuntien välillä

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeätä että laissa korostetaan ikäihmisen kunnon arviointia ja palvelusuunnitelman laatimista hyvin moniammatillisen osaamisen kautta mutta se ei kuitenkaan riitä

onneksi laki edellyttääkin että kun nämä suunnitelmat on sitten kaikessa viisaudessa laadittu niin ne myös laitetaan toimeen ja siihen pitää olla määräaika

olen kuitenkin erittäin huolissani siitä kuinka ketterä tämä palvelusuunnitelma on joustamaan ikäihmisen kunnon muutosten seurauksena nimittäin kyllähän me tiedämme että kun ikää tulee niin kunto voi tänään olla vielä varsin pirteä mutta jo huomenna voi olla tilanne hyvin toinen niin että ikäihminen ei sitten jää pitkäksi aikaa niin sanotusti heitteille

tämä on erittäin kiinnostavaa juuri että millä tavalla tämä meidän sosiaaliturva rakentuu ja risikkohan oli ministerinä neljä vuotta ennen kuin hän siirtyi sitten sosiaali ja terveysministerin tehtäviin

arvoisa puhemies

sen takia on hiukka kohtuutonta että ministeri huovinen joka on nyt ollut muutaman kuukauden ministerinä saa nytten kannettavakseen nämä zyskowiczin moitteet

puhemiesneuvostossa arvio oli että tilaisuus kestää vain tunnin mutta kohta meillä onkin jo neljä tuntia täynnä eli tämä on ollut todella aihe joka on nyt laittanut meidät kaikki liikkeelle miettimään sitä kuinka me otamme tämän tilanteen haltuun

mutta joka tapauksessa minä toivon että edustaja zyskowicz tekee lakialoitteen ja miettii kuinka tätä sosiaaliturvalainsäädäntöä sitten uudistetaan ja sitä kauttahan täällä voimme sitten käydä keskustelua ja kannattaa hyvää aloitetta eteenpäin

tulevaisuusvaliokunnassa olen usein miettinyt mikä synnyttää sen muutoksen löytyykö se sieltä sdpn puoluetoimistosta vai perussuomalaisten puoluetoimistosta vai kenties valtioneuvoston kansliasta

senpä takia on pyydetty että olisi voinut olla vielä tarkempia konkreettisempia askelmerkkejä

eli nyt meidän täytyy laittaa nämä meidän mietinnössä yhdessä hyväksi havaitut havainnot voimaan ja ryhtyä tekemään uutta suomea tekemisen vaiheeseen siirrytään

nimittäin silloin ehkä hahmottuu se että voi olla valtavan hyvä idea mutta sitten tämmöisen yhden yksittäisen lakialoitteen vieminen ihan todelliseksi laiksi edellyttää niin suurta isoa muutosta ja sen takia on äärimmäisen tärkeätä että sen sijaan että me täällä esitämme erittäin hyviä huomioita näistä epäkohdista me tarkastelemme koko sitä suurta lainsäädännön kokonaisuutta

nyt elämme nopeatahtisessa muutoksessa

siihen pääsee hyvin käsiksi kun on tämmöinen tärkeä laki sydämellä niin kuin nyt edustaja zyskowiczilla on kun hän kartoittaa sen tilanteen ja kuinka sitten nämä eri osaset voidaan liikuttaa siihen suuntaan että zyskowiczin toive tämän lain saattamiseksi voimaan toteutuu

kyllä minusta on hyvin tärkeää että meillä hallituspuolueen edustajilla niin kuin tänään on edustaja pelkosella ja kohta edustaja jungnerilla on näitä lakialoitteita joilla me yritämme saada sitä muutosta käyntiin asioiden puolesta jotka ovat meille tärkeitä

tulevaisuusselonteossa nostetaan tällä kertaa esille aihe miten suomalainen yhteiskunta saadaan kukoistamaan innostumaan ja miten voimme muuttaa kestävän kehityksen haasteet työllistäväksi talouskasvuksi joka on sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää

kun toimeentulo vaarantuu kun on työttömyyttä ja työpaikat katoavat kokonaan kuinka silloin ihminen voi rakentaa merkityksellisen elämän saada arvostusta yhteisössä yhteiskunnassa kun identiteetti on pitkälti rakentunut työn kautta

nimittäin me tarvitsemme kaikki kädet mukaan työelämään ja usein ihmisillä on valtavasti työhalua mutta tavallaan ammattitaito juuri siihen mihin heillä on koulutus on sairauden tai muun syyn takia jäänyt vähän heikommalle ja kynnys mennä normaaliin työelämään täysillä ehdoilla on hyvin vaikea

sen takia on hyvin tärkeätä että meillä on nyt erilaisia mahdollisuuksia saada juuri osatyökykyisten resurssit mukaan

kyse on siis ennen kaikkea arvoista että jokainen ihminen on arvokas jokaisella ihmisellä on tärkeä tehtävä suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa

haluaisin myös nostaa esille vanhuspalvelulain toimeenpanoon panostamisen resursoinnin koska se on nyt uskottavuuskysymys tälle hallitukselle ja meille kansanedustajille

suomi on arvokkaan elämän yhteiskunta

arvoisa puhemies

suomessa on ollut pitkään jatkunut talouskasvun aika joka on nyt sitten kriisiin loppunut mutta samaan aikaan on tapahtunut se että lapsiköyhyys on suomessa lisääntynyt merkittävästi

kun sitä on tutkittu niin se on keskittynyt erityisesti yksinhuoltajaperheisiin ja siihen että heillä on pulma päästä työelämään koska kunnissa hoivapalvelut ovat heikoissa kantimissa

siis minähän luotan edustaja zyskowicziin ja minähän yritin hänelle neuvoa sitä että jos hän todella haluaa synnyttää muutosta niin ei ehkä kannata vain pitää puheenvuoroja täällä jonkun toisen lakialoitteen käsittelyn yhteydessä vaan tehdä ihan lakialoite jossa me voimme ylipäätään pureutua tähän problematiikkaan

nyt kun me tiedämme että kunnat ovat talouskasvun takia kriisissä niin siellä erityisesti ei panosteta kotipalveluun ja kotihoitoon ja tämän tyyppisiin asioihin mitkä auttaisivat yksihuoltajaperheitä

mutta omasta tilanteestani voin kertoa sen että kun joskus minulla on ollut tämmöinen hyvä näkemys ja olen halunnut kovasti tehdä muutosta niin yksinkertaisesti siihen isoon lainsäädäntövyyhtiin puuttuminen on ollut niin hankalaa että tämmöinen yksittäinen hyvä idea olisikin sitten vaatinut aikamoisen ison remontin

olisin kysynyt millä tavalla aiotaan tarttua lapsiköyhyyteen ja sen ehkäisemiseen suomessa koska sillä tiedetään olevan pitkät juuret jos lapset pääsevät syrjäytymään jo ihan pienenä

mutta minä en ollenkaan epäröi etteikö edustaja zyskowicz kykenisi tässä asiassa ja tässä hänen sydämelleen merkityksellisessä asiassa synnyttämään muutosta

tavoite on yksinkertaistaa säätelyä

on tärkeätä huolehtia tässä yhteydessä myös yksityisyydensuojasta ja huolehtia siitä että julkiset palvelut toimivat ja ovat kaikkien saatavilla

edustaja pirttilahti totesikin että digitalisaatio todellakin jyrää suomessa ja tällöin huoli on se että ihmisten taidot ovat kovin erilaisia käyttää eli päästä palveluiden ääreen kun palveluita digitalisoidaan

koulutusalan ihmisenä näen suuret mahdollisuudet uusien oppimisympäristöjen oppimisteknologioiden ja oppimisprosessien käyttöönotossa kun siirrymme maailmaan jossa tieto ja toiminta digitalisoituvat

säteilyturvakeskuksen mukaan näin ei ole tapahtunut vaikka sähköinen viestintä on lisääntynyt

internet sosiaalinen media joukkorahoitus ovat ottaneet jo paikkansa ihmisten arjessa

usein ihmiset haluavat rahoittaa heille tärkeitä asioita esimerkiksi uudenlaista oppikirjaa uudenlaista heille tärkeätä filmiprosessia

tässä ihan perussuomalaisille tiedoksi semmoinen asia että kun käsitellään tätä budjettia niin silloin pitää sen kritiikin olla sitä että ei voi vaan lisätä ja lisätä ja sitten katsoa mistä pitää leikata kun kuitenkin pitäisi jonkinlainen budjetti ja tasapaino saada aikaiseksi

hyvä että jungner on tehnyt tämän lakialoitteen

on tehtävä sellaista talouspolitiikkaa ettei syödä nuorten leipää ennenaikaisesti eli holtittomalle velkaantumiselle on pistettävä nyt loppu

ministeri katainen totesi velkasaldon olevan pian täynnä ja ongelma mikä on tullut salissa monta kertaa esille on se että nämä elvytysrahapäätökset on tehty kyllä nyt vähän huonosti

viime hallituksen aikana nuorisotyöttömyys suorastaan rajähti silmille

nyt haetaan ratkaisuja siihen kuinka parannetaan nuorten opiskelumahdollisuuksia kuinka lisätään oppisopimuskoulutusta kuinka peruskoulua kehitetään lukiota kehitetään ammattikoulutusta ja aikuiskoulutusta parannetaan

he ymmärtävät sen että verot tulevat nousemaan alvi tulee kasvamaan ja nämä matalat korotkin tulevat vielä nousemaan ja seurauksena on että asuntolainojen korot muun muassa tulevat perheessä sitten rasittamaan taloutta ihan toisella tavalla

on hieno periaate että jokaisessa maakunnassa tulee olemaan korkeakoulu

nyt näyttää siltä että seuraavien eduskuntavaalien jälkeen suomi on todella vaikeassa tilanteessa taloudellisesti kun tämä jättimäinen velka on otettu ja elvytys on tuhottu ja seurauksena on sitten että toivottavasti talous kasvaa edes jonkun verran että näistä ongelmista päästään eteenpäin

arvoisa puhemies

keskityn nyt tuulivoimaan

tällaiset tauot vaikuttavat tuulivoiman kannattavuuteen

syytä olisi kuitenkin hakea nyt kumppanuutta niiden maiden kanssa joissa tuuliolot ovat paljon suomea otollisemmat vähän samalla tavalla kuin suomi haluaa varmasti olla mukana aaltoenergian hyödyntämisessä ja silloin on haettava kumppanuutta niistä maista joissa sitä aaltoenergiaa erityisesti voidaan hyödyntää

arvoisa puhemies

huostaanotot ovat todella kasvaneet huolestuttavasti ja usein keskusteluissa ovat olleet juuri ne vanhemmat joilla on päihdeongelmia ja tästä syystä lapsi on pitänyt huostaan ottaa

vähemmälle huomiolle on jäänyt se suuri ryhmä lapsia ja nuoria erityisesti joiden oireilu tavallaan on uuvuttanut vanhemmat ja sitten haetaan apua huostaanoton kautta

kuinka aiotaan kehittää lain edellyttämää varhaista tukea ja puuttumista jotta tilanne ei päättyisi perheissä juuri tähän raskaaseen menettelyyn ja huostaanottoon

nyt kun kunnat ovat vielä talousvaikeuksissa ja tähänkin saakka kunnat ovat pikkuisen nipistäneet juuri tästä varhaisesta puuttumisesta ja ovat sitten menneet suoraan tähän huostaanottoon koska se on lain mukaan pakko tehdä kun tilanne on hyvin kärjistynyt niin kuinka ministeriössä aiotaan ryhtyä vähän niin kuin ohjaamaan tai ainakin valvomaan sitä että kunnat noudattavat lain henkeä

se mihin olen myös törmännyt tässä huostaanottokeskustelussa on se että aika usein vanhempien ja viranomaisten keskinäinen luottamus ja yhteistyö on aika vaikeata

tähän erityisesti pitäisi kohdistaa toimenpiteitä jotta vanhemmat kokevat luottamusta että yhdessä viranomaisten kanssa löydetään parhaat ratkaisut perheelle ja lasten tulevaisuuden rakentamiselle

turvapaikka ja oleskelulupapäätöksien teko on työlästä ja asiat eivät ole aina kovin selkeitä

jos taas kohdalle tulee vaativampi päätös esimerkiksi oleskeluluvan epääminen ja päätöksen pitää myös sitten pitää oikeudessa niin siihen yksinkertaisesti vain kuluu enemmän aikaa ja tällöin henkilö ei saa näitä kaivattuja pisteitä

on siis mietittävä hyvin tarkkaan kuinka me arvioimme kuinka me pisteytämme tämmöistä vaikean alan työtä koska tämä mittaaminen ohjaa lopulta sitten itse toimintaa